sanooko poliisi että lopettakaa se polttaminen ja turvallista matkaa vai pysäytetäänkö se ajaminen siihen ja tuuletetaan auto vai kuinka tässä tehdään

jos ajatellaan näin että me säädämme lain jota poliisin on tarkoitus valvoa niin pidän kyllä perin tarpeellisena että siinä säädettäisiin myöskin jonkinlainen sanktio on se sitten rikesakkomääräys tai joku muu joka kuljettajalle tai tälle savuhaitan aiheuttajalle kohdistetaan

kiitoksia

lähetekeskustelussa olevalla hallituksen esityksellä esitetään muutettavaksi sakosta ja rikesakosta annettua lakia niin että toistuvasti sakkorangaistuksiin syyllistyneille olisi mahdollista tuomita muuntorangaistus jos sakkoa ei saada perityksi näin sellaisissa tapauksissa joissa kyseiselle henkilölle on edeltävän vuoden aikana määrätty jo vähintään kolme sakkorangaistusta

yleensä nämä viikoittain sakkoja keräävät henkilöt ovat jonkin sortin taparikollisia ja heidän yleisin rikkomuksensa lienee näpistys

kaikenlainen kunnioitus oikeusjärjestelmää kohtaan on kadonnut näiltä henkilöiltä ja jotkut jopa ylpeilevät sillä että otan minkä otan ette te minulle mitään kuitenkaan saa

kun oikeudenvastaisesta teosta saa rangaistuksen sen pitää tekijässä tuntua rangaistukselta eikä teolta jolla voi ylpeillä

lakiesityksen tavoitteena on mahdollistaa tehokas kullanhuuhdonta sekä kullanhuuhdontakohteen täysimääräinen hyödynnettävyys sekä lisätä edellytyksiä luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen

kun sakon saaneet huomaavat joutuvansa sovittamaan tekonsa taas vankilassa vähenee oikeudenloukkauksien määrä sitä mukaa ja myös vähitellen alioikeuksien ratkaistavaksi tulevat sakkojutut jotka yleensä ovat selviä ja kiistattomia

myös tässä pientä elinkeinonharjoittajaryhmää koskevassa lakiesityksessä pyritään sujuvoittamaan luvanvaraista ammatinharjoittamista ja helpottamaan sääntelyä kuten hallitusohjelmassa on ansiokkaasti kirjattu

tässä muutoksessa lisätään kullanhuuhdontavaltauksien enimmäispinta alaa ja luvan voimassaoloaikaa

vaikka kyseessä onkin todella pieni joukko jota uudistus koskee niin sen välilliset vaikutukset ovat lapissa merkittäviä erityisesti matkailuun liittyen

toivottavasti lakiuudistus innostaa nykyisiä käsinkaivajia ja huuhtojia jatkamaan pitkän perinteen omaavaa työtään

toivon lakiuudistuksen myös innoittavan nuorempia kultakuumeen saaneita alalle

kannatan lakiesitystä myös senkin vuoksi että lapinmaan eldoradoa siis kullan emäkalliota ei ole vieläkään löydetty

raaka aine tulee rautaruukin raahen tehtaalta jossa teräsharkot valssataan noin viiden millin vahvuuteen ja kuljetetaan junalla hämeenlinnaan missä ne ohennetaan noin puoleentoista milliin ja kuljetetaan kumipyörien päällä vimpeliin

jokainen sentti polttoaineen litrahintaan ohentaa pellintuottajan katetta ja jossain menee niin sanottu kannattavuuden raja jota ei ole enää järkevää ylittää

hallitusohjelmassa luvataan työllistää ihmisiä ja tätä kautta lisätä kysyntää

pelkään pahoin että polttoaineveron korotuksella on juuri päinvastainen vaikutus

arvoisa puhemies

ja kuten tässä edustaja eerolakin totesi niin poliisi monta kertaa joutuu ensimmäisenä tilanteeseen jossa joutuu auttamaan joko omaa kollegaansa taikka apua tarvitsevaa kansalaista ja silloin ei toden totta koskaan ole liian hyvät ensiaputaidot

nimittäin nykyisillä opintososiaalisilla etuuksilla on suuri merkitys erityisesti varttuneempien ja perheellisten opiskelijoiden rekrytoinnissa sillä monet perheelliset ammattia vaihtavat hakeutuvat poliisiopintoihin nimenomaan hyvien opintososiaalisten etuuksien vuoksi

mikäli näitä opintososiaalisia etuuksia leikataan hallituksen kaavailemalla tavalla on vaara että varttuneemmat ammatinvaihtajat eivät hakeudukaan poliisikoulutukseen

tämän vuoksi arvoisa puhemies kannatan edustaja heikkilän tekemää lausumaehdotusta sekä kolmoslain hylkäysesitystä

edustaja paloniemi tuossa totesi että voimme tarvita kotimaisen ruudinvalmistajan tuotteita

puolustusministeriöltä pyydetään tutkaselvityksiä tuulivoimaloiden rakentamisessa ja näitä tuulivoimalarakennusprojekteja on vireillä ja hankkeilla useita kymmeniä ja puhutaan useiden satojen miljoonien investoinneista jos nämä tuulivoimalahankkeet saadaan täysimääräisesti pyörimään

ely keskukset antavat nämä luvat sangen nopeasti mutta jostakin syystä puolustusministeriö pihistelee tai vitkastelee taikka jostakin syystä puolustusministeriöltä lupia ei tule normaaliajassa ja nämä rakennusprojektit seisovat ja odottavat

kansalaiset soittavat ja kyselevät koska saadaan vauhtia myöskin tämän lupahallinnon puitteissa puolustusministeriön suuntaan

jokainen voi katsoa

antautumisen merkkejä ei ole ilmassa hyvä niin ja on syytä kiittää ministeriä jo tähänastisesta toiminnasta

nyt lähetekeskustelussa olevalla lakimuutoksella mahdollistettaisiin suomessa tuomittavan ulkomaalaisen käännyttäminen taikka karkottaminen maasta ja hänen määräämisensä toistaiseksi voimassa olevaan maahantulokieltoon

neljä eri viranomaista käsittelee ja ratkoo asiaa joka voitaisiin nykyistä joustavammalla ja jouhevammalla menettelyllä ratkaista yhdessä ja samassa paikassa ja yhdellä kertaa tuomion lukemisen jälkeen

arvoisa herra puhemies

opettajien työssäjaksaminen vaikeutuu ja sairauspoissaolot lisääntyvät ja kuormittavat sitä kautta tietysti kuntien ja valtion taloutta tulee ylimääräisiä menoja

päivänselvää lienee että yhden kosketuksen periaatteella tehty päätös on aina yhteiskunnalle halvempi verrattuna siihen että päätöksentekoketjuun osallistuu neljä eri viranomaista

nyt kysynkin arvoisalta opetusministeriltä onko hallituksen piirissä pohdittu että käytöksen numeerista arviointia voitaisiin osittain palauttaa

se puolestaan palauttaisi koulurauhan ja lisäisi opettajien työviihtyvyyttä ja sitten myös toisi sitä kautta taloudellista säästöä

tämän takia on perin outoa että maahan tulleille ja vielä täällä oikeuden vastaiseen tekoon syyllistyneille tarjotaan palveluja oikein pitkän kaavan mukaan

suomalainen oikeusjärjestelmä on tunnettu hyvästä päätöksentekokulttuuristaan joten kukaan ei lakiuudistuksen jälkeenkään pääsisi syyttämään meitä siitä että tuomioistuimessa vastaajana olleen henkilön oikeusturvasta ei olisi huolehdittu asianmukaisesti

arvoisa herra puhemies

arvoisa rouva ministeri

tämänpäiväisen keskustelun perusteella näyttää siltä että hallituspuolueiden taholla ollaan vakuuttuneita että kuntalaisten edut ja tarpeet tulevat huomioiduiksi suuremmissa kunnissa ja niissä asuvat myös tyytyväisimmät asukkaat

itse opposition edustajana ajattelen niin että asukkaiden palvelut ja tyytyväisyys eivät ole verrattavissa kunnan kokoon vaan kunnan kykyyn tuottaa palveluja asukkailleen

mielestäni tavoitteena ei saisi olla suurkunnat vaan tavoitteena tulee olla nimenomaan palvelujentuottamiskyky ja palveluiden laatu

rohkenen väittää että pienemmissä kunnissa on ohuempi hallintorakenne kuin suuremmissa kunnissa

ohuempi hallintorakenne on myös läpinäkyvämpi sillä kuntalaiset ovat tunteneet kunnalliset viranhaltijansa ja päinvastoin

tällä hetkellä ainoastaan suomen ulkomaanedustusto voi ottaa vastaan oleskelulupahakemuksen ulkomailla ja antaa tiedoksi siihen liittyvän päätöksen

nyt puheena olevassa lakiesityksessä ulkomailla oleskelulupa asioihin liittyviä tiettyjä tehtäviä kuten ministeri mainitsi voitaisiin antaa toisen schengen valtion edustustolle tai viimesijaisesti ulkoiselle palveluntarjoajalle

suuremmassa joukossa kunnallisen viranhaltijan on helpompaa piiloutua jonkun selän taakse kuin pienemmässä ja läpinäkyvämmässä kunnassa

esityksellä tavoitellaan sitä että on tarpeen luoda vaihtoehtoisia tapoja nykyiselle järjestelylle ja mahdollistaa oleskelulupahakemusten vastaanoton ja tiedoksiannon osalta samanlaisia yhteistyömalleja joita jo käytetään viisumihakemusten osalta

myös yksinkertaiset ja selvät asiat saavat niin sanotun virallisen luonteen ja niiden kierrättäminen virkakoneiston rattaissa vie aikaa rahaa ja joskus jopa hermoja

pohdiskelin tätä lakiesitystä lukiessani ovatko vaihtoehtoiset tavat itsetarkoitus vai se että myös tulevaisuudessa oleskelulupa myönnetään henkilölle joka oleskeluluvan todella ansaitsee

pienemmissä kunnissa rakennustarkastaja voi toimivaltansa puitteissa ratkoa asioita joita suuremmissa kunnissa delegoitaisiin jollekin toiselle joka ei juuri nyt satu olemaan töissä

jos ulkomaalaisluvan myöntämiseen kuuluvia avustavia ja teknisiä tehtäviä annetaan jonkun toisen schengen maan edustustolle täytyy olla tavattoman tarkka siitä että näitä suomen antamia määräyksiä noudatetaan ehdottomasti

kuntalaiset ja kuntalaisille palveluja tuottavat viranhaltijat vieraantuvat toisistaan ja se ei liene kenenkään etu saatikka tavoite

ei voi tulla kysymykseenkään sellainen vaihtoehto että tässä tulisi niin sanottua ohivirtausta tai ohipuhallusta vaan suomen täytyy haukkana valvoa omia etuuksiaan jotta tänne ei pääse henkilöitä joita me emme tänne halua tulevan

rehellisyyden nimissä on sanottava että taloutensa kanssa kamppaileva kunta olkoonpa se minkä kokoinen hyvänsä ei myöskään ole tavoite vaan tavoite on taloutensa tasapainossa pitävä ja hyvät palvelut tuottava kunta

minä itse kyllä pidän parempana ja varmempana että suomi hoitaa jatkossakin lähetystöjensä kautta kaikki oleskelulupa asiat alusta loppuun

ymmärrän vajavaiset resurssit ja pyritään parantamaan toimintoja mutta riskiä ei saa ottaa siinä mielessä että suomeen pääsee henkilöitä joita me emme tänne toivo tulevan

päivänselvää on että jos neljä kuntaa liittyy yhteen on suurkunnan päätöksenteko harvempien henkilöiden käsissä kuin ennen kuntaliitosta

koko nyt vireillä olleen kuntauudistushankkeen aikana valtiovarainministeriön kanta pakkoliitoksen käyttömahdollisuuteen on ollut vailla selkeyttä

on puhuttu lainsäädännöllisestä perälaudasta ja korkeasta kynnyksestä pakon käyttöön samoin kuin siitä että perustuslaki ei suojaa yksittäisen kunnan olemassaoloa

tulkinnanvaraiset lauseet on muovattava sellaisiksi että tulkinnoilla ei asian jatkovalmistelussa enää ole sijaa

puhemies

tilanne on nyt se että meillä ei näytä olevan varaa edes kunnostaa ja paikata vaurioituneita teitämme puhumattakaan siitä että tuonne maakuntiin rakennettaisiin uusia

tätä taustaa vasten tarkasteltuna minun on erittäin vaikea ymmärtää ja mahdotonta hyväksyä sitä että meillä on varaa tukea ja avustaa keskieurooppalaisia rahalaitoksia mutta ei ole varaa korjata ja kunnostaa omia teitämme liikenneturvalliseen kuntoon

pyydän arvoisia edustajia harkitsemaan tarkoin mihin meidän verovarojamme kohdennetaan

kannatan edustaja soinin tekemää ehdotusta eduskunnan kannanotoksi

lienee jokaisen oma asia miten tuon tulkitsee

tämä ei liene nykyisillä hoivahenkilöstömäärillä mahdollista sillä kotiin hoidon ja muun palvelun vieminen on aina työläämpää ja vie enemmän aikaa verrattuna samaan palveluun hoivakodissa

arvoisa puhemies

hallitus peräsi oppositiolta lukuja ja laskelmia siitä kuinka me omissa varjobudjeteissamme asian hoitaisimme mutta hallitus ei sanallakaan taikka numerollakaan avannut omia laskelmiaan ainakaan siltä osin kuinka paljon joudutaan palkkaamaan hoitohenkilökuntaa lisää ja mikä on sen kustannusvaikutus

tässä nyt on kuunneltu puhetta ja keskusteltu monta kertaa puhuttu näistä suomen vaatimista vakuuksista ja on käynyt ilmi että suomi mitä ilmeisimmin on euroopan tiukin maa näitten vakuuksien vaatimuksissa

mielestäni meillä opposition edustajilla on myös oikeus vaatia hallituksen lukuja ja laskelmia julkisiksi jotta me voimme tehdä niistä omat arviomme

vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron käyttänyt edustaja kalliorinne totesi että vasemmistoliitto kantaa huolta vanhusten hoidosta ja hoivasta ja mikäli kuulin oikein niin edustaja kalliorinne myös totesi että vasemmistoliitto haluaa omaishoidon tuen kelan maksettavaksi

tällä hetkellä tuntuu että ei riitä viittaus niihin epämääräisyyksiin että on neuvoteltu on keskusteltu sovitaan ja selvitetään

mitä nämä vakuudet konkreettisesti ovat ja vastaavatko ne täysimääräisesti suomen takaamia lainoja

näin olin kuulevinani

tällä hetkellä omaishoitajat ovat eriarvoisessa asemassa sillä omaishoidon tuen saaminen riippuu kokonaan siitä missä kunnossa kunnan kukkaro sattuu olemaan

jos kunnan talous on kunnossa saa omaishoidon tukea todennäköisesti helpommin ja jos talous on tiukilla omaishoitajillekaan ei riitä rahaa

mutta edelleen peräänkuulutan konkreettista tarkennusta kun hallitusohjelma vaan ilmoittaa että suomi saa takausosuudelleen vakuudet kyseiseltä maalta puhutaan yleensä vakuuksista

mitä nämä vakuudet ovat